kukaan ei sitä toivo

ja olen äärimmäisen pettynyt siitä että tämä minihallitusneuvottelu tuotti tässä suhteessa minituloksen

kun kunta aktiivisella maapolitiikalla voi tietenkin pitää yllä laadultaan ja määrältään riittävää asunto ja työpaikkarakentamisen tonttitarjontaa niin tätä kautta sitten pystymme viemään eteenpäin myös yhteisiä asuntopoliittisia tavoitteitamme

jos silloin olisi jatkettu tällaisella linjalla jossa taloutta ei olisi tasapainotettu niin sitten tie olisi varmasti ollut se kreikan tie ja nyt me emme ole missään kreikan tiellä kiitos järkevän taloudenpidon yhdistettynä järkevään työllisyyden hoitoon ja samaan saikaan kuitenkin siihen perusasiaan että huolehditaan peruspalveluista

maapolitiikan toimenpitein kunta voi varmistaa että kaavoitetut tontit rakennettu kunnallistekniikka katuverkosto sekä koulut ja päiväkodit tulevat ajallaan ja kustannustehokkaasti käyttöön

ministeri katainen te tosiasiassa johdatte tätä hallitusta

siitä minä hämmästyin kaikkein eniten kun täällä perussuomalaisten talousasiantuntija turunen käytti puheenvuoron että eihän itse asiassa näillä työllisyysmäärärahoilla nyt olekaan ollenkaan merkitystä

tämä hallitus tekee historiaa siinä että nyt aiennetaan kansaneläkeindeksin tarkistuksia jotta kaikkein pienituloisimmille kompensoidaan tämä arvonlisäveron nousu

missä viipyvät hyväosaisten lamatalkoot

tähän äskeiseen puheenvuoroon haluaisin vielä sen verran sanoa kun viittasitte näihin taitetun indeksin asioihin ja muihin ongelmiin että minä olisin todellakin toivonut arvoisa edustaja tolppanen että perussuomalaisten omassa vaihtoehtobudjetissa olisitte sitten esittäneet näiden asioiden korjausta

riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta edistää myös kilpailun toimivuutta asuntorakentamisessa ja elinkeinoelämän toimialoilla

mielestäni tämä on tärkeää koska kukaan asunto ongelmia esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla ei pelkästään valtion tukitoimin ratkaise vaan myös kuntien tonttitarjonta maankäyttö kaikki tämä on hyvin olennaista ja tässä lainsäädännön myötä haluamme edesauttaa tätä maapolitiikan hoitoa

edustaja soini on mukavaa että on vähemmän loruja enemmän tekoja ja hienoa että tämä hallitus toteuttaa solidaarista veropolitiikkaa nosti pääomaveroa nostaa solidaarisuusveroja miljoonaperintöjen veroja

minä odotin kovasti tältä titaanien taistelulta ja kyllä nyt täytyy sanoa että hieman huolissani olen edustaja sipilä siitä mikä paikka teillä olisi ollutkaan nyt haastaa hallituksen talouslinja ja kertoa oma vaihtoehtonne mikä on aivan olennaista

eli tämä on taas kerran yksi osoitus siitä sataprosenttisesta takinkäännöstä lähtien uskomattomasta tosiasiasta että kreikka paketti tehtiin siellä perussuomalaisten mukana ollessa ja nyt sitten työllisyysmäärärahat kaikki menevät täysin päinvastoin kuin puhuttiin

minä en usko toisin kuin edustaja kankaanniemi että välttämättä se eläkkeensaaja siellä keski suomessa siwan edessä kun tapaatte kiittää siitä että kylläpä nyt tehdään hyvää politiikkaa kun syödään sanat lupaukset mitä ennen vaaleja annettiin ja suorastaan kannatetaan sitä että eläkkeensaajien ja palkansaajien veroero kasvaa ja eläkkeensaajia kohdellaan väärin ja epäreilusti

mutta jos te kerran kritisoitte tätä niin mahduttakaa nyt hyvänen aika näitä esityksiä myös omaan vaihtoehtobudjettiinne kun tosiasiassa te ette esitä niitä asioita tässä ette myöskään sitä eläkekattoa esimerkiksi kaikkinensa

eli kunnan on huolehdittava yhdyskuntien kehittämisen edellyttämästä maapolitiikan harjoittamisesta

ihan lyhyesti

minulta on joskus kysytty että no mitä eikö se ole itsestään selvää että kunta hoitaa maapolitiikkaa ja olen vastannut että kyllä kyllä se näin on eli käytännössä tietenkin kunnat vastaavat siitä jo nykyisellään mutta tämän ehdotuksen tarkoituksena on nimenomaan kannustaa kuntia aktiiviseen maapolitiikkaan

arvoisa herra puhemies

noissa aiemmissa debattipuheenvuoroissani puhuin jo tästä tärkeästä periaatteesta verot maksukyvyn mukaan ja ei tasaverokehitykselle ja siitä että progressio lisääntyy

sinänsä on myönteinen ja tärkeä asia että tämä vesilaki on täällä ja siltä osin kiitoksia ministerille että se on täällä ja hyvä kaikkinensa

samaan aikaan te moititte hallitusta lisävelkaantumisesta

ne ovat niitä tärkeitä periaatteita en ala niitä tässä toistaa

nyt tämä teidän kakkaraisenne pyörii niin että me emme enää tiedä tuleeko sieltä lisää velkaa vai lisää leikkauksia

ihan mukavaa että edustaja pekkarinen tuli myös saliin sillä meille tärkeä asia tietenkin yhteinen tavoitteemme pääomaveron nosto toteutuu nyt

susanna huovinen totesi että on hyvin ikävää että kuitenkaan nyt tässä vaiheessa hallitus ei sitten kyennyt puhaltamaan peliä poikki tämän vuotoksen suhteen

jatkossakin kunta voi itsenäisesti valita keinot joilla se maapolitiikkaansa toteuttaa ja ehdotuksella ei ole myöskään vaikutuksia maanomistajien oikeudelliseen asemaan

mutta hyvä niin te itse katsotte itse arvovalintanne teette

sinänsä tämä oli merkittävä päivä että nyt kuulemme ensimmäisen kerran kahteen vuoteen puheenjohtajan tämänpäiväisen linjauksen että ei lisää velkaa

niinpä puhemies olisi kaikkein yksinkertaisinta nyt että te vastaisitte ihan mihin suuntaan te haluatte tämän systeemin viedä

eli tämä ei ole kovinkaan mukavaa kun kaikesta siitä mitä tänään olemme kuulleet tässä salissa erityisesti keskustan toimesta tulemme tietämään että tätä keskustelua tullaan jatkamaan

tämä oli sosialidemokraateille kynnyskysymys että hallitukseen lähtömme edellyttää tietenkin verotuksellista oikeudenmukaisuutta ja sitä että pääomaveroa nostetaan

ja vielä sitten neljäs asia tässä tämän lain pääkohdat eli kunnan rakennusvalvonnan hallintopakkomenettelyä myös joudutetaan tämän lain myötä

ja vielä kerran minä totean arvoisa puhemies että on hämmästyttävää että edustaja toimi kankaanniemellä on hyvin paksu rahapussi silloin kun pitää riittää rahaa autoveron kevennykseen mutta sitten kun pitää köyhää puolustaa työmiestä puolustaa työnaista puolustaa eläkkeensaajaa puolustaa niin rahat ovat loppu

lakiesitykseen sisältyy kunnan rakennusvalvonnan käytössä olevaa hallintopakkomenettelyä koskeva muutos jonka mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi käyttää hallintopakkoa esimerkiksi silloin jos rakentaminen on luvatonta tai jos rakennus ei täytä lain määrittämiä terveellisyyden tai turvallisuuden vaatimuksia

arvoisa puhemies

toden totta emme vastusta esitystä vaan aivan kuten verojaoston puheenjohtaja lintilä totesi niin tämähän pistettiin alulle jo valtiovarainministeri jutta urpilaisen aikana että ihan mukavaa että perussuomalaisetkaan nyt hallituspuolueena eivät lähteneet vastustamaan tämän asian etenemistä

kaiken kaikkiaan tästä arvonlisäverosta haluaisin sen verran sanoa kun täällä jo edustaja kiviranta kertoi etukäteen sen korotuksen tulevan että tämä ei ole meidän kantamme tämä ei ole hallitusohjelman kanta

ministeri stubb olisi mielestäni voinut ottaa tässä yhteydessä kantaa siihen ja toivon että hän voi palata kenties tänne aitioon

mistä tämä katetaan

matti ahde tuossa aiemmin hyvin sivistyneesti niitä kuvasi eli meillähän on puoluekokouspäätös siitä että emme ole vuotoksen emmekä kollajankaan altaan rakentamisen kannalla

nykyisellään tämä hallintopakkomenettely on pitkä ja hidas prosessi ja esityksen mukaan menettelyä joudutetaan nyt sitten rajoittamalla muutoksenhakulupaa ja siihen liittyvää jatkovalitusmahdollisuutta korkeimpaan hallinto oikeuteen

tässä itse asiassa olemme samassa linjassa ja tehneet jo viime kaudella ja myös varjobudjetissamme aika useita toimia joilla torjutaan niin veronkiertoa kuin harmaata taloutta ja sitä kautta saataisiin lisää varoja tähän yhteiseen kassaan ja voisimme turvata muun muassa koulutuspalveluita ja muita

emme hyväksy epäreilua arvonlisäveron korotusta tasaverona tästä eteenpäin

nyt olisi hyvä saada näihin selvyys

joka tapauksessa puhemies

näemme nimenomaan tämän ympäristön ja työn yhteenkuuluvuuden ja nimenomaan esimerkiksi juuri tämän virkistyskäytön luontomatkailun ja kaiken tämän luontoarvojen käytön tällä tavalla mukavalla tavalla ja myös ympäristöä hyödyttävällä tavalla yhdistämme hyvin tärkeänä meidän puolueessamme

kuten sanottu jos palaan siihen työllisyysmäärärahateemaan tämä on taas jälleen kerran se asia mistä tulemme sitten huomauttamaan tämän lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä

tähän itse asiassa sisältyy myös edustaja jari lindströmin aikanaan tekemä lakialoite ja se tulee osin tämän kirjauksen mukaan sitten täytettyä

eli se tärkein mitä halusin sanoa tästä arvonlisäverosta on se että nimenomaan vaikka se kuuluu keskustan tavoitteisiin se ei kuulu meidän tavoitteisiimme

tässähän on samaan aikaan menossa muun muassa tämä portugalin prosessi ja siinä haluamme sen yhteydessä toisessa käsittelyssä jättää asiaa koskevan lausuman

mutta on hyvä ja tärkeää että tämä asia etenee ja kaiken kaikkiaan minä nyt kannustaisin hallituspuolueita siihen että veronkiertoa voitaisiin vielä tehokkaammin torjua

puhemies

kaiken kaikkiaanhan vielä sen verran tähän keskustan verolinjaan viitaten teillä todellakin oli neljä vuotta aikaa tehdä toisenlaista veropolitiikkaa

lapintie tuossa aikaisemmin kuvasi että kun ensin kännykkään tuli tekstiviesti että vesilaista on nyt sovittu niin kului puoli tuntia ja sieltä tuli tekstiviesti että nyt pistää kemijoki sitten uuden hankkeen vireille

minä kuuntelen erityisen mielelläni edustaja sipilää ja mielelläni kuulisin myös vastauksia siihen kysymykseen

kun täällä edustaja lintilä kunniakkaasti esitteli keskustan vaihtoehdon kävi näitä teidän esityksiänne läpi niin se tietenkin on hämmästyttävää aivan kuten edustaja paasio sanoi kuinka ihmeessä sitten voi olla niin että sen neljä vuotta te teitte täysin toisenlaista veropolitiikkaa kun te nyt sitten hetkessä kun vaihtui hallituspuoli oppositiopuoleksi teette täysin toisenlaista veropolitiikkaa

tässähän oli kyselytunnilla puhemies esillä parikin asiaa kapitalisaatiosopimusten mahdollisuudet vakuutuskuoret samoin sitten tämä osinkojen verotus

tietenkin myöhemmin seuraavana päivänähän sitä selitettiin että niin tämä olisi vähän eri hanke pikkuisen eriniminen hanke ja vähän erikokoinenkin ehkä

kuten debatissa varsin hyvin kävi edellä ilmi meillä on iso ongelma ja se iso ongelma on se että hallituksen toimissa tälle vuodelle ei tueta työllisyyttä tässä ja nyt

arvoisa rouva puhemies

ja tällä tavalla ed

tätä alkuperäistä siirtymäaikaa siis jatketaan parilla vuodella

manninenhan juuri viittasi tähän että tämä olisi yksi keino ilmeisesti millä keskusta nyt yrittää sitten saada tätä eteenpäin tavalla tai toisella hampaat irvessä ehkä ensi kaudella

te ette ole vieläkään tänä päivänä kertonut otatteko te lisää velkaa hallitukseen nähden vai otatteko te vähemmän velkaa

sen tarkoituksena on antaa maakunnan liitoille ja kunnille riittävästi aikaa laatia tarvittavat kaavat

se tässä on se hämmästyttävin piirre

tämä on perusasia

olemme kuulleet ja nähneet teiltä esityksiä lisävelanotosta

olen ollut hyvin hämmästynyt siitä kun katselin jälleen kerran että voiko olla niin että meillä on jälleen kerran tilanne että meillä on lisätalousarvio josta tyystin puuttuvat kaikki työllistämistoimenpiteet

sen lisäksi on kaksi aloitetta vastaavaan aihealueeseen liittyen eli koulutuksen puolelle esitämme ammatilliseen lisäkoulutukseen miljoonan verran lisää ja samoin sitten aikuiskoulutukseen miljoonan verran ja nämä liittyvät tähän samaan työttömyysongelmaan ja muun muassa siihen että ict alan työpaikkoja menee

se on toden totta selvä että me emme tästä vaikene ja me tulemme kysymään tätä joka kerta kun täällä näitä keskusteluja käydään ja tulemme odottamaan vastausta joka kerta ja mieluiten myös tekoja sen puolesta että toimitaan myös vaalien jälkeen niiden lupausten mukaisesti mitä meidän eläkkeensaajaväestöllemme on ennen vaaleja annettu

toinen on sitten tämä kuuluisa toteamus valtioneuvoston lausunnonanto oikeudesta

se oli iso asia

kyllä minun mielestäni jollain tavalla on huolestuttavaa jos täällä ison päähallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja toteaa seuraavana päivä helsingin sanomissa että jos nyt sitten lupaviranomainen olisi eri mieltä kuin valtioneuvosto niin se sitten johtaa johonkin

hallitus esittää ripauksen lisää jolla pystytään hyvä niin turvaamaan tätä salon seudun akuuttia tilannetta mutta me kaikki tiedämme että tämä rakennemuutos iskee monilla paikkakunnilla ja monella paikkakunnalla on tarvetta tähän ict alan ihmisten uudelleenkoulutukseen

minä uskon myös oikeastaan siihen että moni hallituspuolueen jäsen kokee huonoa omaatuntoa koska kuitenkin tämä on räikeä lupausten pettäminen mikä tässä on kyseessä erityisesti tämän kaltaisessa asiassa joka on koettu jo vuosia vääräksi että näin ei saa olla että eläkkeensaajia kohdellaan verotuksessa epäoikeudenmukaisesti

siksi en voi ymmärtää miten nyt on varaa tehdä jälleen kerran lisätalousarvio jossa työllisyystoimia ei näy missään ei mailla eikä halmeilla

arvoisa rouva puhemies

tässä nyt ehkä oikeastaan vielä muutama täydennys niihin mitä jo aiemmissa puheenvuoroissani kaiken kaikkiaan sanoin

eli kyllä tämä kuulostaa aika mahtipontiselta että sitten se johtaa johonkin ja tämä yhdistettynä siihen että mukana on hyvin arvovaltaisia tahoja keskustasta

siksi myös nämä sivistys ja tiedepuolen määrärahalisäykset ovat meillä mukana tässä kokonaisuudessa joka liittyy siihen että ihmiselle on kerta kaikkiaan saatava töitä ja työttömiä on voitava työllistää ja tarjota heille tukitoimia työmarkkinoilla

tästä puhemies me olemme systemaattisesti koko viime keväästä asti varoitelleet että mikäli menemme tähän politiikkaan että emme huolehdi työllisyydestä ellemme panosta siihen me ajaudumme entistä vaikeampaan talouskierteeseen